minuakin se välillä vähän tympäisee mutta kun pitää joskus oikoa niitä vääriä väitteitä tai käsityksiä ja sen takia tämä keskustelu ehkä välillä tuntuu junnaavan paikallaan

se onko vastaus hapuileva on varmaan kuulijan korvassa ja myös se arvio mikä minulle tuli kysyjän kysymyksestä on hyvin subjektiivinen

siellä tosin alkaa tulla pää vetävän käteen erityisesti ammatillisen koulutuksen puolella eli niitä paikkoja on lisätty niin paljon että alkaa olla jo riski että koulutuksen laatu alkaa heiketä luokkahuoneisiin ei mahdu määräänsä enempää

en väitä etteikö hintojen nousu rassaa itse kutakin ja verojen korotus on siinä osa

arvoisa puhemies

siihen ehdottomasti kuuluu sopeutusohjelma valtiolle sitten siihen annetaan luotottajille jotkut vakuudet jäljelle jäävistä lainoista ja sitten on erillinen siirtymäkauden lainarahasto jota mahdollisesti käytetään

ne jotka osallistuvat esimerkiksi ministeri vapaavuoren allekirjoittaneen tai ministeri stubbin vienninedistämismatkoille ovat nimenomaan näitä maakuntien pk yrityksiä jotka tuovat sitä tulevaisuutta verotuloa ja työtä eri puolilla maakuntia ja tätä kehitystä me haluamme olla todella vahvasti tukemassa

arvoisa puhemies

me olemme sitä odottaneet ja uskomme että se vielä tulee mutta se teidän alun pitäen esittämänne malli on sen verran yleispiirteinen että minusta haiskahtaa että perustuslakitulkintojen mukaan se ei olisi ihan mahdollista toteuttaa

toinen ehkä suurempi peruste tietysti koko tälle ajatukselle on se että työmarkkinaosapuolet pääsivät sopuun aivan oikein että työeläkemaksuja nostetaan jotta tulevat eläkkeet voidaan turvata ja jotta kunnille jäisi enempi verotuloja ja valtiolle jäisi enempi verotuloja tulevina vuosina kun rahastointiastetta parannetaan ja maksua nopeutetaan

eli parasta mitä voimme tällä hetkellä tehdä on tuoda vakaa näköala tulevaisuuteen niin että suomesta ei tule kriisimaata ja toiseksi tehdä niitä uutta kasvua ruokkivia toimenpiteitä joita tällä hetkellä on jo päätetty tehtävän uusyritystoiminnan ja yritysten investointien vauhdittamiseksi

räsänen sitä mieltä että ei suomi osallistu kunhan toiset osallistuvat vaan jos emme osallistu me olemme sitä mieltä että koko paketti pitää kaataa koska se lama on parempi vaihtoehto kuin tämä

toivoisin mitä tulee yritysjohdon omaan palkitsemiseen että siinä oltaisiin erittäin pidättyväisiä koska me tarvitsemme sitä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kenenkään oikeustajuun ei mahdu se että toisilla bonukset juoksee ja toisilla työpaikka menee

se on ikävä asia mutta valtiontaloutta pitää hoitaa tarkkaan ja meidän tavoitteenamme on ollut maksimoida työllisyys ja seuraava kysymys edustaja kankaanniemi syytti

tämä on ollut meidän arvovalintamme elikkä kakkua pitää kasvattaa työpaikkoja lisää ja sitten tulonsiirrot kaikkein pienituloisimmille

vasemmistoliiton johdon toiminta on rehellistä ja suoraselkäistä

siksi että ikäluokkien koko pienenee

tätä kautta sitten hallitus tai valtiovalta on luonnollisesti kiinnostunut siitä että suomalaiset yhtiöt myös energiayhtiöt kehittyvät kasvavat ja ovat omalta osaltaan kehittämässä suomen teollisuutta uuteen suuntaan

tuohon itse kysymykseen tästä mandaatista

jälleen viime viikonloppuna piti toimia

eu jäsenyyden ansiosta ja koska olemme siinä euromaiden joukossa joka on hoitanut oman taloutensa vastuullisesti meillä on ollut kokoamme suurempi vaikutusvalta näihin asioihin

meillä on nyt tämän jälkeen kolme ministeriä vähemmän kuin matti vanhasen hallituksen aikana ja näin ollen sitten myös sen mukaiset säästöt tulevat

olennaista on se että suomeen pystytään luomaan uutta kasvua siis parempaa kasvua kuin mitä muutoin tulisi tapahtumaan ja tällöin pitää hyvin tarkkaan valita ne verokohteet joita kiristetään jottei tapeta kasvua turhaan

mutta etsimme myös uusia keinoja todellakin harjoittelupaikkoja järjestää koska kaikki eivät tarvitse pelkästään koulutusta vaan tarvitaan myös työharjoittelua

eli vaikka suomessa haluttaisiin käyttää merkittävästi lisää rahaa maanpuolustukseen niin sitä ei kannattaisi käyttää nykyiseen rakenteeseen

rajamäki tuossa totesi myös alentaa työllistämisen veroa

arvoisa puhemies

ja meidän ajatuksemme on se että me saisimme mahdollisimman nopeasti tämän voimaan niin että niihin uusiin bondeihin siis valtion velkapapereihin joita otetaan lähestulkoon joka viikko jossakin päin maailmaa jossakin päin eurooppaa saataisiin jo tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty yhteistoimintalauseke aikaiseksi mahdollisimman nopeasti

minusta jatkovalmistelu selonteon osalta noudattaa ihan normaalia selontekoprosessia semmoista minkälainen selontekoprosessi ja parlamentaarisen ohjausryhmän toimivalta on ollutkin eli normaalin kaavan mukaan sen kaavan mukaan mistä meillä on kokemuksia jo aikaisemmin

arvoisa puhemies

se on se logiikka

se vastaus totta kai tuodaan koska meidänhän pitää uudistaa kuntarakenne ja palvelurakenne ja siinä se kaikkein tärkein on terveyspalvelut

ja sitä ei ole valtion päätöksillä tehty vaan se on yksityisten investointien tuloksena tullut vuosikymmenten tuloksena tullut ero

vasemmistoliitto haluaisi etuuksiin kuntien valtionapuihin ja moniin muihin hyviin tärkeisiin ja sinänsä oikeutettuihin kohteisiin esitettyä reippaampia panostuksia

siksi että me emme tiedä mihin kunnalliset päättäjät päätyvät

arvoisa puhemies

meillä on virkamiestyöryhmä jossa on opetusministeriön työ ja elinkeinoministeriön ja vmn edustus ainakin mukana joka etsii myös sitten uusia ajatuksia

ensimmäiseksi avun tiukka vastikkeellisuus toiseksi imfn mukana olo kolmanneksi riittävän suuret toimet joilla markkinat vakautetaan

tästä on hyvin laaja yksimielisyys sen takia että jos se lisäraha käytettäisiin vaikkapa nykyiseen rakenteeseen niin silloin meillä menisivät resurssit epätarkoituksenmukaisella tavalla

ministeri koskisella on varmasti paljon hyviä ideoita mutta luulen että ihan kaikkia niitä toiveita ei voida toteuttaa mutta aihepiiri on siitä huolimatta äärettömän tärkeä

minä en osaa sanoa niin kuin tuossa sanoin minne kaikkialle fortum aikoo investoida minkä verran ulkomaille onko investointikohteita suomessa mutta tämä on osa teollista rakennemurrosta suomessa

ensisijainen tavoite on se minkä äsken totesin eli muun muassa työllistämismäärärahoja tai koulutusmäärärahoja työttömäksi joutuneitten ihmisten kohdalla pyritään etsimään muualta

minä voisin lukea jos sopii liittyen tähän painostusväitteeseen supoa kohtaan yhden sähköpostin jonka olen kyseiselle supon virkamiehelle lähettänyt

syvimmän laman aikana me halusimme ottaa työllistämisveron pois jotta viivan alle jäisi mahdollisimman paljon rahaa jolla palkataan ihmisiä jolla maksetaan niitä palkkoja koska työtähän voidaan aina vaatia mutta jos ei ole palkanmaksajia niin sitä työtä ei tule

minkä takia tässä nyt ei ole tämmöistä mukana mitä varmaan kaikki meistä haluaisivat että olisi ilmoitettu yksipuolisesti että pankeilta otetaan tämän verran ja käsketään niitä toimimaan näin

suurin ongelma on se että päätöksentekomalli olisi aika tehoton eli se on tämmöinen puhdas kuntayhtymämalli jolloin sitten kuntien rahat ja palvelut siirrettäisiin toisten päätettäviksi

tämä oli se idea

jos keskusta tekee tässä välikysymyksen niin siihenkin vastataan mutta olennaisinta nyt ei ole se välikysymys vaan se miten ne terveyspalvelut järjestetään

valtiovarainministeriön kuntaosastolla määriteltiin selvitysalueet ja sen jälkeen hallitus päätti kriteereistä mikä on terveen elinvoimaisen itsenäisen kunnan kriteeri siinäkin tilanteessa että meillä on enemmän eläkkeensaajia ja vähemmän työikäisiä ihmisiä

nämä muut esitykset erilaisten verojen luomiseksi niin kuin totesin niin meillä on pääsääntöisesti tarkoitus etsiä ympäristöverotuksen puolelta veronkorotuskohteita

niitä konkreettisia toimia on ihan koko ajan

me olemme tehneet hyvin huolellista työtä esimerkiksi talousneuvoston kanssa suomen pankin kanssa jossa on analysoitu näitä eroja ja nämä kaikki tiedot ovat tietysti myös koko eduskunnan käytettävissä

hallitus tulee katsomaan veropakettia nimenomaan kasvun ja työllisyyden kannalta eli olennaista tämän talouskriisin jälkihoidossa on se että me oikaisemme julkisen talouden

arvoisa puhemies

mutta niitä tullaan sitten tässä maaliskuun aikana

ja erityisesti pienillä puolueilla niin kuin tuossa todettiin esimerkiksi kristillisdemokraattien kohdalta mutta myös muilla pienemmillä puolueilla on samat seurantavastuut kuin suuremmilla puolueilla ihan ulkopolitiikasta maatalouspolitiikkaan saakka ja jokaisen hallituspuolueen pitää pystyä ottamaan täysipainoisesti osaa joka ikisen lain käsittelyyn ja sen valmisteluun

ehkä ministeri pekkarinen osaa kertoa esimerkiksi finnveran toimista erilaisista elinkeinopoliittisista toimista

meidän mielestämme on oikein että erityisesti semmoinen ihminen joka ottaa yrittäjäriskin eli työllistää itsensä lisäksi ehkä toisen ihmisen että hänen verotuksensa on huokeampi kuin sitten meidän jotka olemme toisten palkollisia

on se torstai ensi viikollakin jos se torstai on joku päätöksenteon päivä

arvoisa puhemies

niin kuin tuossa aikaisemmin totesin me täällä olemme kaikki olleet sitä mieltä että vakavat vaikeudet suomessa eivät ole tilapäisiä ja että se meidän liittymissopimuksemme on pysyvä tältäkin osin

samankaltaisesti on varauduttu

kotihoidon tuen kiintiöimisessä ei ollut kysymys budjettileikkauksista vaan siinä oli kysymys siitä että sitä rakennetta uudistamalla me haluamme lisätä työhön osallistumisen määrää

joskus aikoinaan sähkönjakeluverkko on ollut riittävän tuottavaa mutta niin kuin tuossa edustaja katajan esimerkissä todettiin ei se sitä enää ole

se riski on juuri se mitä äsken sanoin edelliseen kysymykseen liittyen eli pelkäämme että pankit lopettavat luotottamasta muita maita ja jos näin kävisi tai korot nousisivat niin kuin kreikalla niin sitten me olisimme entistä suuremmissa ongelmissa

ensimmäinen on se että suomalainen elintarviketuotanto on kannattavaa ja toinen on se että kuluttajat vaativat ja valitsevat

liitän oheen kolumnini turun sanomissa koskien tätä teemaa

sdp on ilkkunut että olisin vaihtanut kantaani kun kreikka paketissa vaadin lainojen kahdenvälisyyttä ja nyt koko euroalueen vakautusjärjestely toteutetaan yhteisen erityisrahoitusyhtiön kautta jonka lainansaannin olemme osaltamme jo sitoutuneet takaamaan

me halusimme että syvän laman aikana jolloin meidän kysyntä romahti maailmalta ei ostettu suomalaisten ammatti ihmisten tekemiä tuotteita ja palveluita ne kustannukset työnantajalle vähenisivät niin että he pystyisivät työllistämään mahdollisimman monta

ja kun meillä on tämmöinen hyvä periaate ollut että kolmasosa kalustoon kolmasosa palkkoihin ja kolmasosa toimintaan niin sillä on suomea pystytty puolustamaan

mutta minä en usko siihen että poliitikot voivat muuttaa kaikkea yhdessä yössä

maatalouden kehittämiseen yritetään investoida monella muulla tavalla esimerkiksi suomalaisen ruuan arvostukseen ja sen kautta saada lisää kysyntää samoiten kaupan sektorilla avata mahdollisuuksia erityisesti luomutuotannon tuotteiden tarjonnalle

arvoisa puhemies

siihen tarvitaan pidempiä työuria tehokkaampaa julkista palvelutuotantoa siihen tarvitaan kasvua ja veropolitiikka on väline jolla voidaan luoda kasvua

eli tässä on käytännössä nyt valittava se linja uskooko itsenäiseen vahvaan taloudellisesti ja palvelujen kannalta turvallisempaan kuntaan vai monitoimikuntayhtymään

ja niin kuin nyt olemme moneen kertaan sanoneet kasvua luovat verot jotka liittyvät yritysten pärjäämiseen ja työntekoon ne ovat olleet hallituksen erityissuojeluksessa

meillä on iso arsenaali täysin uuden tyyppisiä toimenpiteitä joita kukaan ei ole vielä aikaisemmin kokeillut suunnitteilla selvityksen alla ja niistä on käyty keskustelua myös työmarkkinaosapuolten kanssa

me halusimme tehdä päätökset nyt jotta voimme poistaa epävarmuuden jotta voimme poistaa epävarmuuden siitä millä edellytyksillä suomeen voi luoda työpaikkoja

arvoisa puhemies

tähän jälkimmäiseen puoleen voidaan vaikuttaa ehkä joillakin poliittisillakin toimilla mutta erityisesti tässä katse suuntautuu kauppaan ja myös siihen että suomalaista ruokakulttuuria itsessään arvostetaan suomalaista kokkiosaamista suomalaista kouluruokailua että julkisia hankintoja tehtäessä valitaan jollakin muullakin perusteella kuin pelkästään hinnan perusteella

no sitten on totta kai olemassa niitä ihmisiä jotka eivät ota yrittäjäriskiä mutta jotka ovat muuten pääomaverotuksen piirissä koska heillä on pääomia ja he ovat ne johonkin investoineet

se tarkoittaa sitä että ihmiset tietävät että suomi ei ylivelkaannu sen takia me joudumme tekemään ikäviä tasapainotuspäätöksiä ja meidän pitää tehdä päätöksiä jotka lisäävät kilpailukykyä jotka johtavat vaikkapa nyt biotuotetehtaaseen tai sitten vaikkapa tähän uuteen telakkainvestointiin joka toivon mukaan tulee

meidän jokaisen pitäisi miettiä lähdemmekö vaan palkansaajien eläkkeensaajien ostovoimaa leikkaavien veronkorotusten tielle ja lähdemmekö vain työllisyyttä heikentävien yritysveron korotusten tielle vai teemmekö sellaisia ratkaisuja joilla saamme kasvua ja työpaikkoja aikaan koska se luo oikeudenmukaisuutta

ei tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus ainakaan hallinnon puutteeseen kaadu ja nyt keskusta tuo vielä survoo siihen väliin maakuntahallinnon että varmasti on hallintoa

osalle se on kaikkein tärkein kysymys mutta uskon että sen suhteen mistä eilen puhuttiin esimerkiksi tässä salissa oltiin enemmänkin suomen tulevaisuuden lähteillä